kannatan tehtyä esitystä

niin kuin olemme havainneet niin pohjoismaiden neuvostossa joka piti täällä viime viikolla kokoustaan on nykyään valmiuksia keskustella myös vaikeista ja vakavista asioista

edustaja rossin kysymys palauttaa luonnollisesti mieleen muitakin sota ajan kipeitä asioita kuten lapin ihmisten evakkomatkat ruotsiin tai ruotsinsuomalaisten ongelmat suomenkielisten koulu ja muiden palveluiden saamisessa joihin suomen hallitus on kyllä johdonmukaisesti pyrkinyt reagoimaan ja tietenkin kotimaan sotaorvot tulevat tässä mieleen

mutta niin kuin edustaja rossi kertoi nyt on paljastunut näiden sotalasten kohtelussa yllättäen niin ikäviä piirteitä että tältä me emme voi täällä suomessa sulkea silmiämme

kun yhteistyöministeri ei ole paikalla niin kysyn joko ulkoministeri tuomiojalta tai pääministeri kataiselta

aiotteko nostaa tämän asian keskusteluissa esiin kollegoidenne kanssa

vetoan teihin että suomi vaatisi ruotsin valtiolta nyt sitä että se ottaa myös suomen sotalapset mainitun uuden korvauslainsäädännön piiriin

arvoisa puhemies

taustahan on se että monet poronhoitajat joutuvat ottamaan eri syistä osan tokkaansa myös talveksi ruokintaan tarhaan

lakiehdotuksen nykytilan kuvauksessa todetaankin tästä poronhoidon merkityksestä ja tämän lain merkityksestä poronhoidolle

edelleen todetaan tästä meneillä olevasta kokeilusta että sen toimeenpanosta on vastannut mela ja sen yleinen johto ja ohjaus kuuluvat sosiaali ja terveysministeriölle

kun poronhoidossa on tällainen kehitys tapahtunut kun on todettu kokeilun kautta että tällainen sijaisaputoiminta on välttämätöntä niin on erittäin positiivista että nyt on päädytty kyseiseen lakiesitykseen

itse olen tätä perännyt kirjallisessa kysymyksessä jo aiemmin ja on miellyttävä todeta että hallitus vastaa siihen nyt käytännössä toteuttamalla tämän

laki tarjoaa siis poronhoitajille palkattua sijaisapua silloin kun sijaisavun tarve johtuu poronhoitajan sairaudesta tai tapaturmasta

tästä laista voi sanoa että se tuo poronhoitajat lähemmäksi tasa arvotilannetta suhteessa muihin yhteiskunnan jäseniin erityisesti alkutuottajiin ja tätä on tervehdittävä siis myönteisesti

sijaisapujärjestelmän käytännön toimivuuden kannalta on keskeistä niin kuin tuossa lakiesityksessä todetaan poroisännän rooli lausunnon antajana

onkin todettava että paliskuntien toimivuuden kannalta on tärkeää että poroisännän virkamiesluonne tiedostetaan ja myös sitä vastuuta korostetaan

järjestelmän yleinen johto on siis sosiaali ja terveysministeriöllä ja maatalousyrittäjien eläkelaitos vastaa sitten käytännön toimivuudesta

sanalla sanoen tämä on hyvä laki antaa turvaa poronhoitajille ja takaa sen että eläimet eivät jää huonolle hoidolle kun hoitajaa kohtaa sairaus tai tapaturma

tässä ovat edelliset puhujatkin viitanneet myöskin siihen että poronhoitajiin kohdistuu myöskin nykyaikana sanoisin että epäonnistuneen petopolitiikan vuoksi tavallista suurempaa henkistä painetta

esitän tässä että hallitus selvittäisi ensi tilassa miten ahmakantaa tehokkaasti säädellään ja kysyn miksi meillä ei voida mennä muiden pohjoismaiden linjalle eli siihen että myös ahmoja voitaisiin vähentää metsästäen

juuri muuta keinoa ei ole vähentää näitä poronhoitajiin kohdistuvia petojen aiheuttamia tulonmenetyksiä ja sitä kautta niitä henkisiä paineita jotka osittain ovat myöskin tämän lain säätämisen taustalla

arvoisa puhemies

se edellyttää hyvää yhteistyötä näiden naapureittemme kanssa

onko hallituksella tällainen yhteistyön linja vahvana meidän naapureihimme pohjoismaissa niin että me voimme rajat ylittäviä logistisia hankkeita jäämerelle meneviä rautatiehankkeita rakentaa vai suhtautuuko hallitus yliolkaisesti tähän pohjoismaiseen yhteistyöhön näiltä osin

arvoisa puhemies

valiokuntahan on katsonut että tähän täytyisi saada pitkäjänteisyyttä ja tästä syystä on pantu liikkeelle lohistrategian laatiminen josta ministeri ja ministeriö tietysti kantavat vastuun

tarkoituksena on purkaa näitä ristiriitoja saada pitkäjänteistä kehittämismahdollisuutta sekä kalastukseen merelle että varsinkin tähän kalastusmatkailuun josta edustaja haavisto tuossa edellä puhui

nyt tietysti on erittäin tärkeää että tämä strategia menee oikeaan suuntaan ja kun valiokunta on edellyttänyt että tällainen laaditaan se on samalla linjannut millä periaatteella tämä strategia tulee laatia

onko ministeri seurannut strategiatyötä ja onko ministeri tietoinen siitä mihin suuntaan se on linjaamassa tätä ja ennen muuta onko ministeri valmis sitoutumaan siihen linjaukseen jonka valiokunta on tämän asian osalta tehnyt

arvoisa puhemies

tänäänhän on päiväjärjestyksessä myöskin kohdat toimintakertomuksista ja siksi tämä puheenvuoroni on vähän laajempi eikä koskettele pelkästään näitä rajaestekysymyksiä vaan laajemmin näitä toimintakertomuksissakin esiin nousevia kysymyksiä ja myöskin vähän historiallista taustaa

kun puhumme arktisesta niin yleensä ensimmäisenä meille tulee mieleen pohjoiset napa alueet vähintään norjanmeri nämä pohjoiset meret ja barentsinmeri

arvoisa puhemies

mutta tämähän on asia joka tulee olemaan jatkuvasti agendalla siitä syystä että me implementoimme eu lainsäädäntödirektiivejä kaikissa pohjoismaissa ja tulkitsemme niitä hieman eri tavalla ja luomme näin uusia rajaesteitä

mutta meidän pitää muistaa että meille arktinen on ennen muuta pohjoiskalotin alue siellä tapahtuvat keskeisesti konkreettiset meitä lähellä olevat arkisen politiikan toimenpiteet

samaten lainsäädäntö luo uusia rajaesteitä koko ajan ellei meidän ministeriöissämme ja myöskin täällä eduskunnassa oteta uutta toimintatapaa niin että aina uusia lakeja säädettäessä käydään huolellisesti läpi se mikä on sen vaikutus pohjoismaiselle liikkuvuudelle

sillä on perinteiset elämänmuotonsa

pohjoismaat olivat saaneet kyllänsä muualta euroopasta lähteneiden kriisien seurauksista ja päättivät näyttää esimerkkiä vapaista mutta yhteen hiileen puhaltavista kansakunnista

tässä suhteessa on positiivista että sivistysvaliokunta on nostanut kysymyksen siitä että pohjoismaiden raja alueille luotaisiin esimerkiksi nykyisen rajatyöntekijän toimen piirissä sovellettavan verotuskäytännön mukaisia erityisalueita joista saatuja kokemuksia sitten laajemmin sovellettaisiin pohjoismaissa

pohjoismaiden neuvoston asialistalla ovat olleet kaikki mahdolliset asiat mutta suomen erityisasemasta suhteessa neuvostoliittoon johtui se että ulkopolitiikkaan puolustuspolitiikkaan ei puututtu sen sijaan nykyään kylläkin nämäkin aihepiirit ovat neuvoston asialistalla

kylmät olosuhteet ja pitkät etäisyydet ovat juuri niitä haasteita jotka myös voivat meidän toiminnassamme muuttua isoiksi mahdollisuuksiksi ja tämä kylmä osaaminen edellyttää tietoa ja osaamista

toimenpidekertomuksessa kosketellaan myöskin riistavahinkolain vaikutuksia ja siinä vertaillaan suurpetojen aiheuttamia vahinkotapauksia sitten näihin

pohjoisen oppilaitokset yliopistot on varustettava arktisen alueen huippuosaajiksi

porilainen kokousmääriä vahingonkorvausmääriin ja tietenkin nämä kaikki luvut varmasti pitävät paikkansa mutta sitten täällä on lause joka herättää hämmästystä

varmasti kaikki suomen yliopistot mutta kun ajattelemme tulevaisuudessa eun erityisesti rahoittavan arktista tutkimusta niin haluaisin muistuttaa siitä että meillä on huippuosaamista pohjoisen yliopistoissa ja esimerkiksi tutkimuslaitoksissa kuten sodankylän geofysiikan observatoriossa joka on akatemian huippuyksikkö

kyse ei ole vain taloudellisesta kasvusta vaan myös kulttuurisesta kasvusta ja rauhan edistämisestä koko pohjoisella alueella ja tulokset todellakin puhuvat puolestaan

rovaniemen hallinto oikeuden siirtäminen rovaniemeltä ouluun noudattaa johdonmukaisesti hallituksen keskittämislinjaa

toiseksi arvoisa puhemies kosketan lyhyesti edustaja mustajärven esille nostamaa lohi ja taimenkantakysymystä

tässä tapauksessa tuleva oulun hallinto oikeus on yli puolen suomen hallinto oikeus

arvoisa puhemies

hallinto oikeus on saattanut järjestää tähän asti myös suullisia käsittelyjä joihin on prosessissa mukana olevilla ollut mahdollista saapua paikan päälle kuultavaksi

mutta annan ilmaisen idean näille hallitusneuvottelijoille jotka nyt lähtevät hallitusohjelmaa värkkäämään

suomen kilpailukyvyn ja huoltovarmuuden kannalta on tärkeätä että me tämän asian tavalla tai toisella selvitämme ja teemme siitä ratkaisut tulevaisuutta ajatellen

onkohan se luterilaisen työmoraalin ja yhteiskuntaetiikan perua vai mistä johtuu että pohjola on ylivoimainen verrattuna katolisen välimeren alueen maihin tätä kysellään

ottakaa sinne kohta jossa edellytetään että laaditaan perusteellinen vaelluskala strategia jolla sekä luonnonsuojelullisista näkökohdista että matkailun että myöskin muusta elinkeinotoimen näkökohdasta asiaa käsitellään perusteellisesti ja tehdään kestävä ohjelma koskien juuri näitä meille tärkeitä vaelluskaloja

yhtä tärkeitä ovat lentoliikenteen ja tietoliikenteen yhteydet meidän pohjoisille elinkeinoillemme esimerkiksi matkailulle

kaivosteollisuuden osalta on sanottava että meidän on voimakkaasti korostettava ympäristövahinkojen torjumista ja nollatoleranssia niihin ja me esitämme myöskin kaivosrahaston perustamista

rahat menevät tien päälle

toinen ulottuvuus on se että tämä tuleva pohjois suomen hallinto oikeuden alue on myös kulttuurisesti hyvin erilainen alue

oli surkuhupaisaa kuulla reykjavikissa ruotsalaisten keskinäinen keskustelu siitä kun ruotsin sosialidemokraatit ovat ajaneet ruotsin patentti ja rekisterihallitusta vastaavassa instanssissa läpi patentin jossa tämä malli on patentoitu ruotsissa demareille

arvoisa puhemies

ajatellaanpa vain sitä millainen on elinpiiri niillä ihmisillä jotka asuvat utsjoella ja millainen se on niillä jotka asuvat oulun seudulla

juuri vapaa mielipiteenmuodostus ja vapaat rehelliset vaalit ovat minun käsittääkseni se pohjoismaisen yhteiskunnan menestyksen ydinsalaisuus

arvoisa puhemies

sitä tietysti voidaan aina kansalaisten kannalta arvostella

suomalaiseen menestykselliseen oikeudenkäyttöön on olennaisesti kuulunut myös se että tuomari tuntee sen elinpiirin mistä tuomittavat tulevat

ministeri koskinen antoi tänään ilmoituksen siitä että valtion omistama metsähallitus alkaa kiihtyvässä tahdissa myydä maaomaisuuttaan ja jopa tuottavia talousmetsiä siis meidän kaikkien suomalaisten yhdessä omistamaa kansallisvarallisuuttamme

viime syksyn istunnossa kööpenhaminassa saatiin norjan pääministeri stoltenbergiltä katsaus norjan tilanteeseen utöyan traagisten tapahtumien jälkeen ja käytiin vilkas keskustelu asioista jotka voivat uhata myös meidän vapauttamme ja avoimuuttamme

alun perinhän tässä verokannassa on ollut se tahto että tuetaan raskasta teollisuutta kaivannaisteollisuutta jalostusteollisuutta nimenomaan vientiin suuntautuvaa teollisuutta ja sehän on erittäin perusteltu asia

tämän vuoksi ei ole ollenkaan samantekevää onko tuo hallinto oikeus rovaniemellä vai oulussa

suomalainen vaalijärjestelmä korostaa kuitenkin erityisesti yksilöiden välistä kilpailua myös puolueiden sisällä johon täällä edustaja myller jo viittasi

syynä ilmoititte sen että taloustilanne on vaikea ja budjetin katteeksi ei enää riitä se että metsähallitus vain tulouttaa metsän myynnistä saatavia tuloja

erityisesti tuolloin koimme mikä arvo on myös yhteisellä foorumilla jolla voimme nopeasti reagoida meitä kaikkia koskettaviin ajankohtaisiin kysymyksiin

minun mielestäni niissä molemmissa pitäisi olla ja ehdottomasti tämä päätös joka vie tämän hallinto oikeuden rovaniemeltä on päätös huonoon suuntaan

tämä johtaa väistämättä ja on johtanut rahankäyttöön joka on mielestäni mennyt jo yli äyräittensä ja voi olla myös yksi syy keskustelulle vaalirahakohusta

suomi on siis tietoisesti tekemässä johdollanne linjausta jolla se alkaa tuhota pääomaansa kattaakseen normaaleja budjettimenoja

arvoisa puhemies

maailma katsoo kohti pohjoista myös toisessa mielessä

kun tässä ei ole tehty kokonaisharkintaa siitä mitkä kaikki teollisuudenalat voitaisiin tähän alennettuun verokantaan laittaa niin nykyään tulisi kyllä arvioida pitäisikö esimerkiksi matkailukin joka on esimerkiksi rinneyhtiöitten osalta erittäin paljon sähköä tarvitseva elinkeino saattaa tähän alennetun verokannan piiriin

ruotsissahan on toisenlainen vaalijärjestelmä jossa on mahdollista myös tämä henkilövaali on yhdistetty tämä henkilövaalijärjestelmä tähän listavaaliin ja siellä puolueet käyvät kilpailun vaaleissa eivät niinkään saman puolueen sisällä yksilöt

kysyn tässä nyt ministeriltä

ruotsissa vaalien äänestysprosentti on parikymmentä prosenttia korkeampi kuin suomessa tästä erilaisesta järjestelmästä huolimatta tai onko se juuri sen takia

pohjoiskalotin alueella on jo satojen vuosien ajan ruotsi hyödyntänyt mineraalilöytöjään ja lähivuosikymmeninä suomen ja norjan alueet tulevat näkemään voimakkaan kasvun malmien tuotannossa

ruotsi on puolestaan päässyt sopimukseen norjan narvikin sataman käyttämisestä

mutta suomen kannalta on aivan ratkaisevaa kuinka pääsemme yhteistyöhön ja sopimuksiin joko venäjän tai norjan kanssa

luonnonvarat ovat tärkeintä kansallista omaisuuttamme

nykyisin sitä kutsutaan eläkerahastoksi

tämä edustaja braxin esille nostama asia äskeisessä puheenvuorossa ja nämä kuvaukset suomen veromenetyksistä tekevät kyllä suuren vaikutuksen

pohjoismaiden raja alueilla tornionlaaksossa ja ylhäällä norjan raja alueilla tiedetään kokemuksesta että ihmiset liikkuvat työn perässä ja elinkeinoelämä ja yrittäjät taloudellisten projektien perässä yli rajojen

me olemme äskettäisen eurokriisin yhteydessä puhuneet siitä miten etelä euroopan mailla on vaikeuksia kerätä veroja

nyt käy tässä vastustamattomasti ilmi se että samoja ongelmia on myös meillä jotenka kyllä hallitukselle täytyy todella lyödä paineita siinä että näihin ongelmiin vakavasti paneudutaan myös suomessa

valtiovarainministeri urpilainen aiotteko ajatella myös tulevia sukupolvia ja laittaa vireille tällaisen luonnonvararahastohankkeen sen sijaan että hyväksytte maa ja metsätalousministerin linjauksen myydä pois tuottavia luonnonvaroja

juutinrauman alueella tehdään toki rajanylityksiä yli kaksi kertaa enemmän mutta henkeä kohti huomattavasti vähemmän

näillä ihmisillä on lukuisia asioita jotka haittaavat heidän jokapäiväistä elämäänsä siitä syystä että he asuvat toisessa maassa käyvät töissä tai asioivat toisessa maassa

nämähän on luetteloitu aika pitkälle ole norrbackin johtaman rajaestefoorumin kirjauksissa

totean vain että kunkin ministerin on omalla hallinnonalallaan ryhdyttävä työhön ja pidettävä huoli siitä että nuo esteet raivataan pois

eli paitsi helpottaa ihmisten elämää myös lisää taloudellista kasvua

olen tässä valtuuskunnan puheenjohtajan puheenvuorossa pyrkinyt piirtämään kuvaa pohjoismaiden neuvoston työn laajoista kaarista ja myös työn suuresta merkityksestä paitsi pohjoismaille myös koko euroopalle

me olemme esimerkkialue euroopalle monessa mielessä

meidän maissamme toimii pohjola norden kansalaisjärjestö jonka ylläpitämä haloo pohjola palvelu auttaa ihmisiä juuri näissä kysymyksissä joista me täällä tänään varmaan paljon keskustelemme näissä arkipäivän rajaestekysymyksissä

tähän asiaan tietysti on olemassa monenlaisia näkökulmia mutta minuutin mittaisessa vastauspuheenvuorossa on mahdollisuus nostaa tässä kohtaa vain yksi näkökulma

lapissa esimerkiksi on rajaa ruotsiin ja norjaan reilusti yli tuhat kilometriä yhteenlaskettuna

hyvin monilla kunnilla on suora rajayhteys näihin naapureihin joissa nimenomaan skandinaavinen kieli on se jolla toimitaan ja pärjätään

me olemme kiinnittäneet huomiota monessa yhteydessä täällä juuri tähän esimerkiksi norjan tarjoamiin talousmahdollisuuksiin ja olemme todenneet että suomalaiset ovat ikään kuin jälkimatkalla siellä kun kilpailevat urakoista ja työmahdollisuuksista

kuulemme tässä keskustelussa varmasti monia esimerkkejä käytännön rajaesteistä jotka on vain kerta kaikkiaan poistettava muuta mahdollisuutta ei ole

kansalaiset ja me heitä edustavat kansanedustajat emme saa antaa itsellemme muuta mahdollisuutta

yhtä lailla yritysten kuin aivan työntekijätason työntekijöitten etu on se että he ovat saaneet hyvän lähtökohdan ruotsin kielen taidoissa